ovatko kyseisten yhtiöiden tulokset parantuneet samassa suhteessa siitä lähtien

jotkut ovat ymmärtäneet lakialoitteen virheellisesti niin että muutos pakottaisi jatkossa luovuttamaan lapsen väkivaltaiselle alkoholisoituneelle tai muuten vastuunsa ymmärtämättömälle vanhemmalle

ympäristövaliokunnassa kuulimme asiantuntijakuulemisessa että metsähallituksen hakkuita ei ole mahdollista enää lisätä nykyisestä ilman että sosiaalinen kestävyys kärsii

viimeisenä kiitoksena haluaisin sanoa että tänään tuli valtioneuvoston tiedote jossa todettiin että talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa tampereen monitoimiareenan rahoittamista

olen samaa mieltä siitä että nämä ovat perusteltuja syitä olla luovuttamatta lasta toiselle vanhemmalle ja siksi tässä lakialoitteessa asiaan ei esitetäkään muutosta

kannustan yhtiöitä kuitenkin omaehtoiseen avoimuuteen

ulkoasianvaliokunta korostaa että on suomen turvallisuuspoliittisen linjan mukaista osallistua hankkeeseen joka on kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden kannalta perusteltavissa

toisaalta sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta voidaan myös tarkistaa jos olosuhteet ovat sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen jälkeen muuttuneet

aloitteessani on kyse siitä että sosiaaliviranomaisen tai tuomioistuimen päätöstä tapaamisoikeudesta noudatetaan ja nimenomaan lapsen parhaaksi

tapaamisoikeus on myönnetty lapsen parhaaksi tavallisille suomalaisille isille ja äideille jotka ovat motivoituneita ja vastuuntuntoisia kasvattajia

on hieman käsittämätöntä että tämä neuvotteluavaus tehdään vr transpointin puolesta yksipuolisella kirjeellä ja siihen annetaan aikaa kaksi viikkoa vastata

perusteeton lapsen tapaamisoikeuden estäminen on väkivaltaa joka voi usein johtaa ja johtaakin lapsen vieraantumiseen toisesta vanhemmastaan

arvoisa herra puhemies ärade talman

viime syksynä törmäsin tilanteeseen jossa vr uhkasi valkeakosken ja akaan isoja teollisuusyrityksiä kuljetusten kertakaikkisella lopettamisella ja aikaa annettiin kolme kuukautta

eräät ovat kritisoineet lakialoitetta siitä ettei voi olla lapsen edun mukaista tuomita toista vanhempaa sakkoihin tai jopa vankeuteen

on olemassa riski että huumeiden salakuljetusyritykset lisääntyvät sen jälkeen kun haalarit poistuvat käytöstä maaliskuun puolivälissä

hallituksen tavoitteena on työurien pidentäminen myös alusta keskeltä ja lopusta ja tämä on nimenomaan sitä alkupäätä

rekrytointiin liittyen ja rekrytoinnin kannalta on luonnollisesti merkityksellistä että työntekijöillä on mahdollisuus oman ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen

tunnen suurta myötätuntoa niitä kohtaan jotka joutuvat haalareita käyttämään ja varsinkin jos haalarin käyttö osoittautuu aiheettomaksi ja vanki on käyttäytynyt säännösten mukaisesti